oikeus pyytää selvitys pitäisi kyetä muotoilemaan tarkkarajaisesti ja tarkoituksenmukaisesti niin että lasten asema turvataan mutta ettei rakennettaisi kolmannelle sektorille pelon ja epäluulon ilmapiiriä kun sillä sektorilla toimii kuitenkin kymmeniätuhansia vapaaehtoisia ja palkattuja henkilöitä äärimmäisen tärkeissä töissä

ja tässä tarkastusvaliokunnan mietinnössä viitataan edelleen euroopan rahoitusvakausvälinepuitesopimukseen ja todetaan

kaksi vuotta sitten näki sen että hallitusohjelman talouspohja ei pidä ja että eurokriisi syvenee ja sen myötä valtiontalouden tilanne

annettujen oikeudellisten sitoumusten mukainen laskennallinen ja tosiasiallinen vastuumäärä on huomattavasti korkeampi kuin velan nimellisarvo

edustaja pekkarinen perusteli kysymyksensä ihan oikein kun hän peräsi sitä mikä on se konkreettinen raja joka näille yhteisille sitoumuksille ja vastuille asetetaan

te hyvät kollegat päätätte käyttävätkö sitä valtaa lobbarit painostajat ja uhkaajat vai ne jotka tähän taloon on suorilla vaaleilla valittu

mutta siinä olen eri mieltä kuin pekkarinen ettei tässä ole kyse tartunnasta tarttuvasta taudista vaan perinnöllisestä sairaudesta joka on alun alkaenkin ollut siellä kreikassa espanjassa italiassa euroalueen sisällä

pyydänkin että pääministeri katainen sanoo nyt selvästi sen toteutuuko hallitusohjelmassa mainittu valtion velkaantumisen taittaminen tämän hallituksen aikana vai miten on mahdollista että samaan aikaan annetaan valtavat verohuojennukset vai onko sitten niin että ne leikkaukset ja muiden veronkorotukset ovat paljon suuremmat kuin te olette sanoneet

esityksessä olennainen kohta onkin se että rikostaustan selvittäminen on järjestäjän oikeus ei velvollisuus

miinusta ja takaisin ja aloittaa valmistelu uudelta pöydältä

jos tutkitaan vaikkapa suomen pankin taseita ja vaikka minä en mikään talousoppinut olekaan mutta olen yrittänyt perehtyä näihin asioihin ihan lukemalla kotiläksyjä niin sieltä suomen pankin taseesta löytyy mielenkiintoisia huomioita

arvoisa puhemies

ja se tauti on hötörahatalouden systeemikriisi

se antaa aikaa ja elintilaa uudelle aluepoliittiselle kasvustrategian tielle jossa heikosti menestyneet alueet saadaan hyödyntämään omat resurssinsa täysimääräisesti

minun on helppo puhua kapitalistisen järjestelmän valuviasta ja toivon että moni muukin sen tekisi koska ennen sitä että tunnustetaan järjestelmän perimmäiset viat ei päästä itse ongelman syihin käsiksi

no itse te kuitenkin olitte valmiit korottamaan arvonlisäveroa joka kohtelee kaikista hankalimmalla tavalla sellaista pienyrittäjää jonka yritystoiminnassa oman työn osuus on suurin

täällä viitataan uusiin säännöksiin että luottolaitoksella on oltava sellaiset johdon ja henkilöstön palkitsemista koskevat periaatteet ja menettelytavat jotka tukevat tehokasta riskienhallintaa

silloin kaikki alueet kohottavat kansantalouden kantokykyä ja vähentävät tarvetta alueellisille tulonsiirroille

edelliselle puhujalle kyllä muistuttaisin siitä minkälaisen kirjeen valtiontalouden tarkastusvirasto laittoi eduskunnan valiokunnalle kun sitä pyydettiin

nyt on henkilökohtaisestikin aivan oikea hetki puhua liikunnan riemuista ja hyvistä vaikutuksista mutta sen lisäksi tässä työssä näkee olosuhteet kummassakin päässä valtakuntaa

olen edustaja yrttiahon kanssa aivan tarkoituksella muutamassa asiassa äänestyttänyt tätä salia ja olemme jääneet kahden emmekä ole yhtään hävenneet sitä

ja jos näitä rahavirtoja alettaisiin kelata taaksepäin niin päästäisiin epävarmuuden alkulähteille maakohtaisesti paljon aiemmin ja paremmin kuin pelkästään korkojen muutosta seuraamalla

paheksun niin kuin sosialidemokraattienkin ryhmäpuhuja sitä että ministeriaitiossa ei ole useampaa ministeriä vastaamassa ja osallistumassa näin tärkeään asiakeskusteluun

se liittyi nimenomaan tähän kuinka hallitus oli arvioinut yhteisöveroalennuksen dynaamisia vaikutuksia omassa esityksessään

kyllä kai tämä peruslähtökohta pitäisi saada ensin jollakin lailla avoimesti keskusteltua sen laskentatapamääritelmä ja jos sitä ei tehdä niin tämä ei ole mikään arvio kestävyysvajeesta vaan se on uusliberalistinen julistus

ja muutaman semmoisen asian minä uskallan sanoa että kun tästä aikaa menee niin niihin asioihin palataan ja silloin minä kyllä muistan kysyä olisiko kannattanut harkita asia ihan loppuun asti

pohjoisessa kotiseudulla pitkät etäisyydet harva asutus ja pienet ikäluokat asettavat ihan omat haasteensa liikkumiselle ja urheiluharrastuksille ja sitten taas suuremmissa kaupungeissa kaikki tahtoo maksaa

rikostaustaotetta pyydettäessä edellytetään että kyse on tehtävästä johon säännöllisesti ja olennaisesti kuuluu alaikäisen opetusta ohjausta hoitoa huolenpitoa tai muuta yhdessäoloa alaikäisen kanssa

on hyvä että ainakin ministereillä tuntuu olevan sama kanta kuin presidentillä ja uskon että valtaosalla kansanedustajista eli jos puhutaan vaikka suomesta niin pitää olla täysi oikeus päättää siitä kuka antaa mitä antaa kuka vastaanottaa ja mitä vastaanottaa silloin kun tulee konkreettinen tilanne eteen

esimerkiksi voitaisiin maksaa kuljetustukea joka on äärimmäisen tärkeä tukimuoto pienyrittäjälle ja yrittäjille jotka toimivat tuolla pidem pien etäisyyksien takana

niiden perään pitää katsoa

on kaksi kertaa lievennetty eläkeyhtiöitten vakavaraisuussääntöjä ja sen suhteen on äärimmäisen tärkeää että toimivan johdon kytkentä riskien hallintaan ja todelliseen johtamiseen ja todelliseen tuloksen tekemiseen on läpinäkyvä ja se yhteys on oikeudenmukainen

verorahoilla koulutetaan niille yrityksille ammattitaitoista työvoimaa ja esimerkiksi lapsilisäjärjestelmällä pidetään kuitenkin huolta vaikka lapset nyt eivät saa olla ainoastaan tuotannon tekijöitä siitä että meillä on jatkossa veronmaksajia ja niitä työntekijöitä joita yrityksiin voidaan palkata

hallituksen esityksessä todetaan että vienti tukee talouskasvua joskin aiempaa vähemmän ja ennustetaan talouskasvun hidastuvan

siinä yksiselitteisesti todettiin että hallitus ei ole tuonut esityksessään millään lailla esille ei yksilöinyt ei perustellut mihin se olettama dynaamisista vaikutuksista liittyi

itselleni oli yllätys kun vanhastaan olin pitänyt esimerkiksi jalkapalloa halpana lajina että kun nyt toimin yhden joukkueen rahastonhoitajana niin yhtä lasta kohden kuukausimaksut ovat jo kymmeniä euroja ja siihen kun lisätään jäsenmaksu erilaiset varustehankinnat ja kulkeminen ja jos perheessä useampi lapsi harrastaa liikuntaa niin kyllä siinä on vähävaraiselle perheelle maksamista

että tehtävää hoidetaan yksin tai sellaisissa olosuhteissa joissa alaikäisen henkilökohtaista koskemattomuutta ei muista toimista huolimatta voida kohtuudella turvata

kun suhteutetaan tämä tuen määrä vaikkapa googlen liikevaihtoon tai vaikka toimintaan suomessa tai tähän yksittäiseen investointipäätökseen niin ovathan nämä nyt aivan eri maailmasta

minusta on aika raju liikku se että maailman mahtavimman valtion päämies tulee opastamaan euroopan unionin maahan mitä mieltä heidän pitää olla

no näistäkin ennustuksista voidaan perustellusti olla toista mieltä

eli muiden suojelutoimien riittävyys on arvioitava ensin ja vasta sen jälkeen palvelunjärjestäjällä on oikeus toimia

nyt on luotu kuva että juuri tämä hallituksen esitys ratkaisi pelin vaikka hyvä jos tämä on edes marginaalinen

lapsi ja nuori voi syrjäytyä hyvistä harrastuksista monista syistä

ja vaikka se ison britannian päätös eu jäsenyydestä olisi kielteinen niin eihän tämä operaatio peruunnu mutta jatkossa sillä on myöskin puolustuspoliittisia vaikutuksia

ne muut tekijät jotka minäkin luettelin ja jotka myöskin googlen johtajien toimesta on tuotu esille ovat varmasti paljon tärkeämpiä

viittaan evan tuoreeseen analyysiin jossa perusväittämä on että suomen hyvät lainausmerkeissä hyvät työttömyysluvut kätkevät tuottavuuden romahduksen

kun hän tämän raportin kirjoittaja esitti yhden ainoan vaihtoehdon siitä mitä hän ennustaa tulevaksi niin kyseessä oli paljon muutakin kuin veikkaus

kiinnitin silloin yhteen asiaan huomiota ja yritin maa ja metsätalousvaliokunnassa muuttaa hallituksen esitystä ja samoiten salin äänestyksessä

on ihan hyvä että ministeri arhinmäki on kiinnittänyt muun muassa siihen huomiota kuinka ikävä tilanne on jos perheen sosioekonomisen aseman takia lapset ja nuoret eivät voi osallistua hyviin harrastuksiin

tässä kohtaa voi kuitenkin kysyä kuinka vapaaehtoistoiminnan järjestäminen vaikeutuu jos selvitys pyydetään ja sille on perusteet ja kyse on yhteisestä sopimuksesta

työ ja elinkeino ministeriön tukien osalta jos on yritystuesta kyse tukea ei saa myöntää jos investoinnin oletetaan käynnistyvän muutenkin

jos ajatellaan että hallinnon ja lainsäädännön tulee aina noudattaa läheisyysperiaatetta ja tarjota mahdollisuus asianosaisille ja sidosryhmille osallistua käytännön työhön kun laki astuu voimaan niin tältä osin tämä tavoite ei toteudu

mutta sitten jos ajatellaan näitä kipupisteitä niin georgian kriisin jälkeenhän yhdysvallat ja ruotsin nykyinen ulkoministeri carl bildt sopivat siitä että venäjä erotetaan jo tuolloin euroopan neuvostosta ja wikileaks teki kyllä palveluksen demokratialle kun toi tämän keskustelumuistion julkisuuteen

esimerkiksi alankomaiden mallissa vapaaehtoistoiminnan järjestäjät voivat pyytää vapaaehtoista toimittamaan niin sanotun luotettavuustodistuksen

se on ihan hyvä pykälä sillä terveellä harkinnalla estetään valtion tuen vuotaminen semmoisiin kohteisiin jotka sitä tukea eivät tarvitse

kyllä liikuntaharrastus urheilu on äärimmäisen tärkeä tapa integroida paitsi maahanmuuttajalapset myös heidän koko perheensä tiiviimmin osaksi yhteiskuntaa

aikoinaanhan paliskuntain yhdistys antoi lausunnon jossa se esitti että alueellisiin riistaneuvostoihin valittaisiin poronhoitoalueella myöskin edustaja paliskuntain yhdistyksen esityksestä

kaavailluilla määrärahoilla ei kyetä huolehtimaan nuorten yhteiskuntatakuusta suitsimaan pitkäaikaistyöttömyyttä tai kaventamaan alueellisia työttömyyseroja se on selvä

olipa malli mikä hyvänsä sen tiedostaminen että tällainen pyyntö voi tulla kenen tahansa kohdalle silloin kun tehtävän määrittelyehdot täyttyvät on tärkeää

no nyt on sitten ihan samanlaisia pyrkimyksiä ja ne jotka haluavat rangaista venäläisiä kansanedustajia erottamalla heidät euroopan neuvostosta eivät ymmärrä että ilman venäjä edustusta euroopan neuvosto menettää käytännössä merkityksensä ja jos ymmärtävät niin silloin nimenomaan halutaankin sitä että euroopan neuvosto nykyisessä muodossaan tuhoutuu

ja työhallinnon puolella jopa yksittäisen henkilön palkkaamisen tukeminen on estetty jos oletetaan että työsuhde syntyy muutenkin

viime kaudella hyväksyttiin uusi kaivoslaki

silloin vältytään kaikinpuoliselta turhalta syyllistämiseltä

jos muistan oikein edustaja kalmari voi muistaa sen niin maa ja metsätalousvaliokunnassa tämä esitys kaatui joko tasatuloksella tai yhden äänen tappiolla mutta joka tapauksessa tämä paliskuntain yhdistyksen esitys olisi ollut luonteva

olisi myös paikallaan että työttömyysturvan aiheellisen korotuksen vaikutuksia arvioitaisiin erityyppisten ruokakuntien kohdalla

sillä puolella on hyvin tiukat ehdot tuelle ja tietyissä tilanteissa pitää ollakin mutta veroratkaisuissa ei ole

äskettäin esitettiin televisiossa dokumentti napapiirin kongo ja se osoitti kiistattomalla tavalla kuinka vähän suomi kansakuntana tai paikalliset kunnat hyötyvät kaivostoiminnasta verrattuna moniin muihin maihin

ja väitän kyllä että suomalaisissa yritystukimuodoissa paljon vuotaa sellaisille yrityksille sellaisille toimialoille sellaisiin kohteisiin jotka sitä tukea eivät tarvitse

yhdysvalloillahan ei ole äänivaltaa tässä yleiseurooppalaisessa järjestössä mutta yhdysvaltoja on pitkään harmittanut euroopan neuvoston aktiivisuus muun muassa kuolemantuomioitten vastaisessa taistelussa samoin kuin euroopan neuvosto on ollut eturintamassa paljastamassa cian salaisia ja laittomia vankikuljetuksia ja pidätyskeskuksia esimerkiksi puolassa romaniassa ja liettuassa

arvoisa puhemies

valtiovalta on pahentanut tilannetta luopumalla pilkkahinnalla omistuksistaan kaivosalalla

sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalle esitetään pientä lisärahoitusta

rantakangas

mutta tästä itse asiasta

viime kesäkuussa kun puhuttiin välikysymyksen yhteydessä lisäbudjetista hallituksen logiikkahan meni kiistatta niin että työllisyyslisäbudjettia ei tarvita koska käytetään esr rahoja

esimerkiksi edustaja suutari varmaan tietää mikä merkitys kuljetustuella on tuolla itä ja pohjois suomessa ja nimenomaan pienyrityksille varsinkin kun ruotsissa esimerkiksi kuljetustuen kokonaisvolyymi on aivan jotain muuta kuin suomessa ja ne ruotsalaisyritykset esimerkiksi metsäteollisuudessa kilpailevat täysin samoilla markkinoilla osin samoilla raaka ainemarkkinoillakin kuin suomalaiset yritykset

toivon kyllä että suomessa löytyisi malttia kaukokatseisuutta niin paljon että suomen edustajien kanta olisi yhdenmukainen ja samanlainen kuin se kuulostaa olevan nytten presidentti niinistöllä

perusongelma on se että suomalainen työttömyysturva ja sosiaaliturvajärjestelmä on niin monimutkainen että tarve sen selkiyttämiseen on aivan selvä

elikkä te teitte tuplavirheen

ja toisena

toivon että seuraavan kerran kun riistanhallintolaki avataan tämä asia otettaisiin myös esille

lupaatteko te ministeri pekkarinen ottaa ihan sydämen asiaksi ministeri sinnemäen kanssa sen että enää kansallisista työllisyysmäärärahoista ei jää kymmeniä ja kymmeniä miljoonia euroja käyttämättä

se on ihan oikein mutta on aika lailla kuvaavaa että satakunta veteraania joutui tulemaan helsinkiin kuka utsjoelta kuka lähempää saadakseen asian oikealle tolalle

arvoisa puhemies

kun ratkaisukohta on tämä vuodenvaihde niin tietyssä vaiheessa vuotta kysytään te keskuksilta ja te toimistoilta jääkö teillä rahaa käyttämättä ja jos jää niin vuodenvaihteen summan perusteella jos on säästöjä ne vähennetään seuraavan vuoden määrärahoista

se on sellainen työ ja elinkeinoministeriön työkalu jota ollaan oltu ajamassa alas ja jolla kuitenkin tehtyjen tutkimustenkin mukaan on kaikista pienimmillä panoksilla saatu eniten pysyviä työpaikkoja ja sellaisia hankkeita liikkeelle jotka synnyttävät pysyviä työpaikkoja

samassa yhteydessä olisi syytä kartoittaa jääkö jokin kohderyhmä ilman kuntoutusta vaikka heillä olisi siihen tarve ja moraalinen oikeus

haluan kuulla kyllä ministeri ihalaisen tarkat perustelut sille miksi suomen vaikein seutukunta työttömyyden suhteen itä lapin seutukunta jätettiin tämän kokeilun ulkopuolelle

työllisyysperusteisella investointituella on ollut monessa hankkeessa hankekokonaisuudessa sellainen vaikutus että sillä julkisella tuella on saatu se hankekokonaisuus kynnyksen yli liikkeelle minkä jälkeen myös yksityiset sijoittajat yksityiset investoijat ovat lähteneet liikkeelle

jos ajatellaan kuinka isoja talouskysymyksiä tässä salissa on käsitelty tai aika monesti on jätetty käsittelemättä on käsitelty esimerkiksi suomen pankin ja euroopan keskuspankin toimialaan liittyviä asioita mikä on kansallisvaltion suhde ja viimeksi tämä euroopan vakausmekanismiasia

neljältä eri toimialalta tekstiiliteollisuudesta lääketeollisuudesta elektroniikkateollisuudesta ja metsäteollisuudesta on kaatunut kärkiyritys

arvoisa puhemies

en huomannut että ministeri olisi kommentoinut tätä vastalauseen pykälämuutosesitystä ja siksi kysynkin siitä oliko tämä kömmähdys vai onko tässä joku suurempi viisaus minkä takia poronhoitoalueella porotalous jätettiin ulos edustuksesta tässä alueellisessa riistaneuvostossa

ja sen työttömyys on hyvin korkea ja pitkäaikaistyöttömien asema äärimmäisen vaikea ja teillä on varaa jättää tällainen alue kokeilun ulkopuolelle

jos muistellaan mitä asioita aiemmin on käsitelty niin talouskurisopimuksestahan keskusteltiin yöaikaan ja yritettiin kaikella tapaa vaimentaa se keskustelu mihin kaikkeen suomikin voi sen myötä joutua

mitkä ovat ne perusteet

ja toivoisin kyllä mikä on vähintä mitä ministeri ihalainen voi tehdä että tulisitte ihan seutukunnalle perustelemaan tämän ratkaisun

puhemiesneuvosto todennäköisesti perjantaina käsitteli asiaa ja oli tehnyt linjauksen siitä että valvotuissa olosuhteissa pääsee tutustumaan siihen englanninkieliseen asiakirjaan mutta siitä ei tiedotettu kansanedustajille

silloin kun vaalirahoituslakia käsiteltiin niin olin jo silloin sitä mieltä että voitaisiin siirtyä aivan tämmöiseen kuittiperusteiseen vaalirahoitusilmoitukseen

minäkin sain tietää toimittajan kautta ja varasin heti viikonlopun aikana ensimmäisen lennon tänne että pääsen tutustumaan siihen asiakirjaan ennen kuin se käsitellään täällä ja se käsittely oli tiistaina

jonkun asian päälle on liimattu tämmöisen kaiken hyvän imago kaiken hyvän viikunanlehti ja se joka uskaltaa kyseenalaistaa on kerettiläinen vääräuskoinen ei ole perehtynyt asioihin tai kaikkea muuta

se olisi vastaanottajalle tietenkin salainen mutta tietyn rajan ylittävät tuet olisivat julkisia niin kuin ne nyt ovat ja tämä seuranta ja ilmoitusvelvollisuus olisi ollut kaikille valituille varajäsenille ja tietyn suuruisen kampanjan ylittäville